hallitusohjelmaa on moitittu tässä salissa sivistyksen ja kulttuurin aliarvioimisesta

otan tähän alkuun muutamia positiivisia kohtia lakiehdotuksesta ja sen jälkeen saatesanoiksi valiokunnalle muutaman kohdan johon toivon heidän ottavan tarkemmin kantaa

on pakko kysyä kuinka sivistynyttä olisi jatkaa nykyistä velkaantumista ja maksattaa nykyinen meno tulevilla sukupolvilla

lakialoitteen päätavoitteena on varmistaa että kunnat varautuvat väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaan palvelujen tarpeen kasvuun ja että iäkkäät ihmiset saavat tarpeittensa mukaista hoitoa

edelleen

on positiivista että eri vaihtoehdoista on neuvoteltava iäkkään henkilön kanssa ja hänen näkemyksensä on kirjattava huolellisesti muistiin

harmaa talous ja korruptio on yhteiskunnan salakavala tauti varsinainen isorokko jota ei saa päästää leviämään

iäkkäälle henkilölle on myös nimettävä vastuutyöntekijä jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa

tällä hallituskaudella tehdään

kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelut olisi järjestettävä viipymättä ja muissa tapauksissa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksenteosta

asia johon täällä moni edustajakollega on jo puuttunut aivan oikein on se että iäkkäille avio ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä elämänsä viimeiset vuodet

edelleen

myönteisenä asiana poimin täältä tavoitteen siirtää iäkkäille henkilöille järjestettävien sosiaali ja terveyspalvelujen painopistettä laitoshuollosta kotiin annettaviin ja kodinomaisissa asuinympäristöissä toteutettaviin palveluihin

tyytyväisyydellä totean että hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite aggressiiviseen ja häiritsevään kerjäämiseen puuttumisesta järjestyksenvalvontaa ja lainsäädäntöä kehittämällä

paljon muitakin hyviä asioita sieltä löytyy mutta nyt näihin kehittämisajatuksiin joihin haluan erityisesti valiokunnan kiinnittävän huomiota

on kestämätöntä ja yleisen oikeustajun vastaista että esimerkiksi aseellisia ryöstöjä on voinut suunnitella ilman rangaistuksen uhkaa

pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali ja terveyspalvelut on toteutettava niin että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen hyvinvointia terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan

näissä kahdessa kohdassa on sivuttu liikuntaa ulkoilua ja kuntoilua

vielä kun saisimme kiellettyä ympäristön ja metsätaloudenkin kannalta arveluttavat aukkohakkuut niin kuin muutamissa euroopan maissa on jo tehty

sitten kun otetaan sanat kuntoilu ulkoilu ja liikunta päästään sitten siihen toiseen suuntaan

taito ja taideaineiden sekä liikunnan lisääminen perusopetuksessa opintotuen sitominen indeksiin sekä koulutusmyynnin edistäminen ovat sen sijaan erinomaisia kirjauksia

kaikkien ihmisten niin myös vanhusväestön kannalta on ehdottoman tärkeää että ihminen saa liikkua kykyjensä mukaan ja että hänellä on mahdollisuus oikeus päästä ulos kykyjensä mukaisesti

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

yritän pysyä aikataulussa

minua ainakin häiritsi kovasti tässä talvella hänen hienon esimerkkinsä saama vastaanotto ja se että sitä pidettiin en oikein tiedä minä sitä pidettiin mutta esimerkki oli mielestäni hieno ja nyt kun nämä palkkaneuvottelut lähestyvät niin syytä olisi ottaa oppia hänen esimerkistään monellakin tapaa

elintarviketurvallisuuteen liittyy olennaisesti painonhallinta ja siihen liittyvät ilmiöt

erilaisia ihmedieettejä tuodaan tiedotusvälineissä esille hengästyttävään tahtiin

se hieman särähti korvaan että puhuitte näistä pienistä yrityksistä ja niiden kyvystä kantaa niitä kustannuksia joita niille mahdollisesti on nyt tämän muutoksen myötä tulossa

joidenkin artikkelien yhteyteen täytyisi liittää varoitusteksti tupakka askin esimerkkien mukaisesti

niillä voi olla oma merkityksensä huippu urheilussa tai kilpakuntoilussa mutta pari tuntia viikossa liikkuvalle ne ovat turhia ja merkityksettömiä

mutta se kuinka paljon sieltä jää sitten erilaisten kulujen jälkeen voittoa ja millä se yritys elää niin se on hyvin kapea ja ei tässä nyt ehdoin tahdoin pidä lähteä vaarantamaan yrittäjyyttä

valmistelun aikana lausunnonantajat pääsääntöisesti eivät kannattaneet maksuaikojen pituuden rajoittamista pakottavalla lainsäädännöllä sopimusvapaudelle haluttiin jättää tilaa ja näin on varmasti hyvä toimia

kiitos ministeri henrikssonille yrittäjämyönteisestä esityksestä

arvoisa herra puhemies

käsittelemme yleisradioverosta annetun lain muuttamista

rahoitusmalliin leivottiin mukaan indeksisidonnaisuus joka on nyt tiukassa taloudellisessa tilanteessa herättänyt aivan perusteellisesti tietysti keskustelua

tässä yhteydessä muutama sana kaupallisesta mediasta joka elää erittäin suurta murrosta

tulevaisuusselonteossa jota käsiteltiin täällä jo joitakin viikkoja sitten puhuttiin voimakkaasti digitalisoitumisen tuomista mahdollisuuksista suomelle

tällaisissa hankkeissa missä puhutaan rahasta investoinnistahan tässäkin on kysymys kannattaa suhteuttaa se maksettava hinta siihen kuinka paljon vuosittain käytetään esimerkiksi sähkölaskuun rahaa

sitä kautta päästään sitten investoinnin takaisinmaksuaikaan jolloin tähän keskusteluun alkaa syntyä ihan erilainen lähestymistapa

vaarana voi toki olla että digilehdet kannibalisoivat lisää perinteistä printtimediaa ja sen takia en tässä ehdotonta kantaa itse uskalla ottaa

otan nyt esimerkkinä oman kotini

alalla on monia ristiinkytkentöjä ja ansaintalogiikat ovat monimuotoisia ja yhtiöstä riippuen erilaisia eikä yhtä totuutta ole olemassa

kun tätä asiaa lähtee tällä tavalla miettimään niin se energiatodistus kannattaa hankkia vaikka ei olisi asuntoansa edes myymässä tai vuokraamassa koska euron kautta se ostos hankinta muuttuu mielekkääksi ja taloudelliseksi

kilpailu pitää sekä yleisradion että kaupalliset toimijat palveluhalukkaina ja kehitysmyönteisinä

länsimaiseen yhteiskuntaan kuuluu monimuotoinen tiedonvälitys

energiatodistuksen kautta saadaan tietoa jota voidaan käyttää sitten investoinnin ja rakentamisen ja talon energiatehokkuuden parantamiseksi

se mitä ehkä toivoisin alalta enemmän on rohkea yhteistyö ja yhteistyö nimenomaan siinä mielessä että yleisradio ja kaupalliset toimijat voisivat halutessaan tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä

se on aivan poikkeuksellinen alue suomessa mutta ilmeisesti siellä on yllättävän paljon paikallista vastustusta ehkä epätietoisuutta

arvoisa herra puhemies

tuulivoiman käytön lisääminen on yksi keino uusiutuvan energian käyttötavoitteiden saavuttamisessa

nykytilanteessa ongelmaksi on osoittautunut puolustusvoimien aluevalvonnan turvaaminen ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittaminen

esitetyillä lakimuutoksilla poistetaan yksi merkittävä pullonkaula tuulivoiman rakentamisen tieltä

työ on jatkoa ministeri lauri tarastin tuulivoimaselvitykselle jonka hän esitti parannusehdotuksineen vaalikauden alussa

lisätalousarvioesityksessä kompensaatioratkaisut on huomioitu ja nyt tutka asiat laitetaan kuntoon perämeren tuulivoima alueilla

nopean liikkeellelähdön varmistamiseksi valtio osallistuu lisätalousarvion avulla rahoitukseen niin että puolustusvoimat voivat tilata lisätutkan jo kesällä

etenemistapa on mielestäni hyvä

sanotaan että kiristyvä ympäristöohjaus lääke sitten tässä hypoteesissä väitetään että kiristyvä ympäristöohjaus johtaa yritysten voittojen kasvuun uusien innovaatioiden ja edelläkävijyyden tuomien etujen myötä

merkittävä havainto on että kiristyvä ympäristöohjaus ei ole aikasarjojen valossa laskenut kansantalouksien tuottavuutta ja kilpailukykyä

hän sanoi että kaikkea vääjäämätöntä vastustetaan ensin raivokkaasti sitten sille naureskellaan ivallisesti ja lopulta asia hyväksytään itsestäänselvyytenä

jos tämä porter hypoteesi pitää paikkansa niin ympäristön kilpailukyvyn ja talouden intressit ovat yhteneväiset vaikka kovin epäileviä ajatuksia täällä on tänäänkin esitetty asian tiimoilta

toisen maailmansodan jälkeen suomessa kuntia oli monta sataa enemmän kuin nykyään ja esimerkiksi tässä helsingin seudulla oulunkylä oli itsenäinen kunta

kuka muistaa sitä enää

jos saksan kokoinen teollisuusmaa onnistuu pyrkimyksissään turvata energiahuoltonsa pääosin uusiutuvilla energialähteillä niin myös suomella voi tulevaisuudessa olla työllisyyden energiaomavaraisuuden ja viennin kannalta edessään lupaava tulevaisuus

arvoisa herra puhemies